etenkin viimeaikaisten ikävien perheisiin ja lapsiin liittyvien uutisten valossa olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä että vanhempia ja perheitä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin

nykyinen laki on ollut voimassa vasta sen verran vähän aikaa että pitkälle meneviä johtopäätöksiä sen vaikutuksista ei ole vielä syytä tehdä

nyt kuitenkin näyttää siltä että laajennetut aukioloajat ovat tulleet osaksi yhteiskuntaamme ja kuluttajien suhtautuminen myönteisesti nimenomaan sunnuntaiaukioloon on selonteon mukaan lisääntynyt

isyysrahaoikeus uudistuu myös siten että sen voi pitää milloin tahansa ennen kuin lapsi täyttä kaksi vuotta eikä isän oikeus isyysrahaan aikaisemman lapsen perusteella pääty kun uusi isyysrahaoikeus alkaa

arvoisa puhemies

kansalaisten kannalta uudistuksessa on valitettavaa että jopa kaikilla tavoin yhteiskunnallisestikin valveutuneet ihmiset voivat kokea edelleen hyvin vaikeaksi ensinnäkin löytää ja toiseksi saada yhteys asiastaan vastaaviin viranomaisiin

ihmiset eivät vieläkään tunnu tietävän mitä viranomaisia avin ja elyn alta löytyy ja mistä he löytäisivät juuri heidän asiassaan kaipaamansa viranomaisen

olisikin tärkeää kehittää aluehallintoa nyt niin että se jatkossa olisi entistä paremmin tavoitettavissa löydettävissä ja siten palvelisi asiakkaitaan paremmin

ihmisten elämä tarpeet ja koko yhteiskuntammekin on viime vuosina muuttunut ja mennyt eteenpäin niin paljon että aukiolojen laajentaminen on varmasti ollut välttämätöntä

ihmiset tekevät yhä enemmän epäsäännöllistä työaikaa on vuorotyötä ja viikonlopputyötä

merkittävä hanke toimii toivottavasti kaivattuna piristysruiskeena suomalaiselle telakkateollisuudelle aikana jolloin teollisuudenala on ollut suurissa vaikeuksissa

työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistämisen ja työaikojen säännöllisyyden sekä ennakoitavuuden on oltava perusperiaatteita myös kaupan alan työehdoista sovittaessa

työntekijöiden on pystyttävä suunnittelemaan arkeaan muutaman viikon jaksoa pidemmälle

sunnuntaityön on nyt koettu olevan ongelmallista muun muassa lastenhoidon järjestämisen kannalta sillä vuoropäivähoitopaikkoja on monilla paikkakunnilla vaikea saada

julkisten palveluiden tarvetta kaupan laajennettujen aukioloaikojen puitteissa tulisikin tarkastella laajemmin kuin mitä selonteossa nyt on tehty

jos esimerkiksi vuoropäivähoitopaikkaa on mahdoton saada ovat vanhemmat pakotettuja järjestelemään hoidon muulla tavoin tai kieltäytymään kokonaan sunnuntaityöstä

aukioloaikojen laajentamisella tavoiteltiin myös kokoaikaisten työsuhteiden lisääntymistä mutta tilastojen valossa on käynyt päinvastoin ja osa aikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet

keskustan välikysymyksessä kannetaan huolta lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamisesta tulevassa kehysriihessä

vaikka esimerkiksi opiskelijat tekevät monesti mielellään osa aikatyötä monelle muulle työntekijälle osa aikatyö ei ole vapaaehtoista vaan ainoa mahdollisuus työntekoon

sinälläänhän välikysymys on poliittista peliä jolla pyritään saamaan puolueet etukäteen lyömään kantansa lukkoon päätöksentekoon tulevista asioista

tällaisesta työstä saatu palkka ei edes välttämättä riitä elämiseen ja epävarmojen lisätuntien sopiminen haittaa normaalin elämän ja tulevaisuuden suunnittelua

suomi voi nimittäin edelleen ylpeillä kohtuullisen pitkällä palkallisella vanhempainvapaalla jonka avulla pystytään tukemaan suomalaislasten hyvinvointia luomalla vanhemmalle ja lapselle mahdollisuus kehittää turvallinen kiintymyssuhde

kun yksi tyypillisimmistä kauppoihin kohdistuvista rikoksista on juuri työntekijään kohdistuva väkivalta ja uhkailu kaupan alan työpaikoilla on oltava kunnolliset valmiudet kohdata näitä tilanteita ja heidän turvallisuutensa on taattava

olemme joko työssä tai kotona lasten kanssa vaikka tässä ajassa yhä useampi perhe kaipaisi sekäettä mahdollisuutta

viime aikoina on keskusteltu paljon siitä että normaalista poikkeavien aukioloaikojen lupamenettelyyn kaivataan yhdenmukaisuutta niin tänään täälläkin salissa

toisaalta myös alueelliset eroavaisuudet ja olot ja esimerkiksi matkailijoiden määrä alueella tai poikkeustarpeet erilaisten tapahtumien aikaan on jatkossakin pystyttävä ottamaan huomioon

moni työelämään palaamassa oleva vanhempi tarvitsee osittaista hoitovapaamahdollisuutta silloinkin kun työsuhdetta ei vielä ole ja lapset ovat edelleen kotihoidossa

on oikeaa työllisyyspolitiikkaa helpottaa kotihoidon tuen turvin lapsiaan hoitavaa äitiä pääsemään kiinni työelämään ilman pelkoa kotihoidon tuen menettämisestä

arvoisa puhemies

hoitovapaa on yksi tukikeino

tällainen esitys on positiivinen merkki siitä että opiskelijoiden tilannetta halutaan parantaa vaikka vain järkevöittämällä byrokratiaa opiskelijan etua ajatellen

maailman taloustilanteen kiristyminen saa meidät käymään keskustelua teoriassa toimivista ajatuksista jotka kuitenkin kavalasti murentavat pala palalta yhteiskuntamme ihmisten välistä tasa arvoisuutta ja hyvinvoinnin tilaa

toivon että valtion taloudelliset paineet eivät hallituksen tulevassa kehysriihessä ohjaa pienten lasten hoidon järjestämismallia ja valinnanvapautta väärään suuntaan

meidän tulee etenkin tässä taloudellisessa tilanteessa entisestään kehittää järjestelmäämme niin että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla hyvää vanhemmuutta lasten hyvinvointia ja ihmisten tasa arvoisuutta

arvoisa puhemies

hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena onkin ollut turvata sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset ja vakaat asuntomarkkinat

jos pieni tai keskituloisilla ei ole enää mahdollisuutta kohtuuhintaiseen asumiseen kasvukeskuksissa syntyy meille työssäkäyvä köyhälistö jolla työstä saatu palkka ei riitä asumiskuluihin ja kohtuulliseen elämiseen

pääkaupunkiseudulla kasvavan palvelualan ammatteihin ei riitä pian enää työntekijöitä jos näillä ei ole mahdollisuutta asua kohtuullisen matkan päässä työpaikastaan kohtuuhintaisessa asunnossa ja elättää samalla myös perhettään

arvoisa puhemies

nimenomaan haluan puhua kaupan alan työaikojen ja työvuorojen suunnittelusta ja siitä miten hyvällä suunnittelulla ja sillä että työntekijät otetaan mukaan osaksi tätä suunnittelua voidaan poistaa jo näitä täälläkin esille nostettuja ongelmia

erityisen haavoittuvassa asemassa asuntopolitiikan suhteen ovat nuoret

arvoisa puhemies

edustaja tolvanen omassa puheenvuorossaan hyvin kuvasikin tätä rajanvedon vaikeutta parituksen ja ihmiskaupan välillä jota aikaisemmin on ollut ja oman käsitykseni mukaan tässä esityksessä onkin kyse osittain teknisistä muutoksista joita suomen lainsäädäntöön tarvitaan jotta se vastaa nyt sitten myös näitä kansainvälisiä velvoitteita

olen kuullut viestinä juuri tänään että kaupan alan vakituiset työntekijät sanovat että nämä osa aikaiset opiskelijat jopa ensin valitsevat ne työvuorot joissa he voivat työskennellä ja vasta sen jälkeen nämä vakituiset työntekijät voivat valita niitä työvuorojaan joita tekevät

tämänpäiväinen juupas eipäs väittely kun käyty tämänpäiväistä juupaseipäs väittelyä on käyty eduskunnassa lähinnä siitä mitkä resurssit ovat riittäviä poliisin työn hoitamiseksi kunnolla ja tuon rajan veto on hyvin vaikeaa

esimerkiksi nuorisoasuntoliitto epäilee kuitenkin että todellisuudessa luku voi olla jopa suurempi sillä aran tilastoissa ovat mukana ainoastaan ne nuoret jotka ovat sosiaalitoimelle ilmoittautuneet

itse nostaisin esille edustaja tolvasen tavoin yhden selkeän parannuksen joka esityksessä on nimittäin tämän parituksen kohteena olleen rikosprosessin parannuksen

tämä jatkuva työvuorojen valinta ja se että niin suuri osa kaupan työntekijöistä on näitä osa aikaisia sivutoimenaan kaupassa työskentelee

pidän erittäin tärkeänä sitä että hänelle voidaan nimenomaisesti määrätä myös tukihenkilö tätä rikosprosessia varten ei pidä sitä erittäin tärkeänä

tässä ei ole enää kysymys hallituksen ja opposition välisestä nokittelusta välikysymyskeskustelussa vaan aito tarve on pysäyttää nuorten asunnottomuus

kai tällaisen pitkäaikaisen ja dia ja suunnitelmallisen työ ja työajan työskenteleviä ei mahdollista sitä että työaikaa voitaisiin suunnitella pitkällä aikavälillä ja suunnitelmallisesti ja se tekee tästä työstä mahdollisimman epätasaista

kyseessä kuitenkin on usein pahasti traumatisoitunut henkilö ja silloin myöskin itse oikeusprosessi voi olla hänelle erittäin raskas jolloin kaikki tuki ja apu on tarpeen jotta sitten tämän rikosprosessin aikana ei henkilö enää traumatisoituisi lisää

arvoisa puhemies

siihen on vaikea sitten yhdistää sitä perhettä ja löytää niitä sopivia päivähoitopaikkoja ja vuoropäivähoitoa koska pystyy niin lyhyellä aikavälillä tietämään ne omat työaikansa

tutkimusten mukaan se ei ole ongelma että osa asuntokannasta on edullisempia vuokra asuntoja mutta se on jos vuokra asuntotuotanto keskittyy yksistään tietyille alueille

eli toivon että osaratkaisuna on kaupan alan työaikasuunnittelun parantaminen

sosiaalista asuntotuotantoa on lisättävä mutta samalla on varmistettava ettei rakennetta sosioekonomisesti kaikkein heikoimpia asuinalueita metropolialueen reunoille kauas keskuksista palveluista ja työpaikoista

tällä hetkellä esimerkiksi virkavastuut eivät yhteistoiminnasta säädetystä laista huolimatta ole kaikissa tapauksissa eri viranomaisten välillä selkeitä mikä haittaa muuten luontevalta tuntuvaa yhteistyötä tai sitten yhteistoimintaa ei ole mahdollistettu riittävän laajaksi

yksi tällainen esimerkkitilanne on huumevalvonta ja tullin huumekoiran sekä koiraohjaajan lainaaminen poliisin toimivaltaan kuuluvaan tehtävään yksittäisessä tilanteessa

minulle on myös viranomaisten taholta ihmetelty yhteistoiminnan tiukkoja rajoja esimerkiksi tilanteessa jossa poliisi ja tulliviranomainen ovat suorittamassa yhdessä vesillä tapahtuvaa tehtävää

poliisin saadessa samaan aikaan kotihälytyksen perheväkivallasta lähistöllä poliisi joutuu viemään tullin työntekijän ensin maihin ja noutamaan mukaansa toisen poliisin ennen kuin pääsee itse suorittamaan hälytystehtävää

asuntopolitiikka koskettaa aivan jokaista suomalaista

on myöskin kysyttävä onko olemassa muita vastaavanlaisia tilanteita joissa säännöksiä tarkistamalla saisimme aikaan järkevämpää resurssien käyttöä

mutta ennen kaikkea tärkeää on tehdä oikeudenmukaisia tekoja tasa arvoisen inhimillisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon eteen

vaikka kunkin viranomaisen pääasiallisista tehtävistä suoriutumisen tulee olla aina etusijalla olisi luontevaa ja kustannustehokasta että viranomaisilla olisi pyynnöstä mahdollisuus avustaa toista viranomaista aina kun siihen on mahdollisuus

eduskunnan on tarpeellista katsoa asiaa kuitenkin myös laajemmasta näkökulmasta kuin yksittäisen vuoden toimintaan tarvittavista määrärahoista tai resurssien järkevästä käytöstä vaikka sekin on tärkeä näkökulma

eduskunnan tehtävä on luoda suomesta sellainen maa jossa poliisin resursseja tar vittaisiin yhä vähemmän maa jossa ohikulkija palauttaa laukusta tippuneen lompakon poliisiasemalle maa jossa kerran rikollinen ei ole aina rikollinen

arvoisa puhemies

sellaisen yhteiskunnan luomisessa ei ratkaisevaa ole poliisien määrä vaan kansalaisten hyvinvointi

kuntien nykyiset ongelmat ja tulevaisuuden haasteet tiedostetaan laajasti ja ehkäpä juuri sen vuoksi kuntauudistuksen tavoite tuntuu olevan kaikille puolueille yhteinen

jokaiselle rakennuksilla käyneelle on selvää että pohjan ollessa valmiina on vielä hyvin vaikea hahmottaa valmista taloa saati arvioida lopputulosta

oppositio onkin nyt kuin huono rakennustarkastaja joka ei periaatteessa ole tyytyväinen valittuun rakennustapaan rakentamisenaikaisiin korjaustoimiin eikä edes välitä toiminnallaan rakentajille aiheuttamistaan kustannuksista

hyvä tarkastajahan tekee työtään yhdessä rakentajan kanssa ja etsii vaihtoehtoisia toteuttamistapoja sillä perustuksiltaankin vahva talo voi autioitua jos talon sisälle ei saada elämää ja toimivaa arkea

tämän vuoksi palveluiden nykyiset ongelmat lähitulevaisuuden uhkakuvat ja niiden ratkaisumallit tulisi nostaa kaikkialla keskusteluissamme keskiöön

meidän tulisi kuntarakenneuudistusmongerruksen sijaan puhua siitä mitkä palvelut kuntalainen tarvitsee lähipalveluina ja mitkä palvelut voidaan hakea kauempaa

meidän tulisi uskaltaa järjellä tarkastella sitä millaista laatua pystymme kunnissa tuottamaan lähi ja etäpalveluina parhaimmillaan ja mitä siihen laatutasoon pääseminen kunnilta edellyttää

peruskysymyksenämme tuleekin olla mitä ihmiset kunnilta odottavat

olen viime kuukausina palannut takaisin keskusteluihin joita kävin viikoittain kaksi vuotta sitten keskusteluihin joissa mietittiin missä kulkee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja puheisiin joissa väiteltiin kenen on oikeus näitä palveluita tuottaa huoleen siitä että kunnan päätösvaltaa on annettu pois juuri kaikkein tärkeimmissä palveluissa

arvoisa puhemies

arktinen osaaminen on sektori johon suomen kaltaisen maan pitäisi panostaa selvästi nykyistä enemmän

meillähän on jo nykyisinkin osaamista esimerkiksi laivanrakennuksessa meillä on jäänmurto osaamista joka on huippua koko maailmassa

pitkien keskustelujen seurauksena tämän vuoden alusta alkaen satakunnan sairaanhoitopiiriltä siirrettiin rauman aluesairaalaan perustason erikoissairaanhoidon toimintoja osaksi rauman kaupungin omaa palvelutuotantoa